puolustusvoimien toiminnan rakenneuudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteiden kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta

pelkomme on että hallituksen rajut ja väärin kohdistetut säästötoimet rapauttavat maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella

etenkin alueellisten joukkojen materiaalihankintojen karsiminen ja viivästyttäminen ilmavoimien lentotuntien ja merivoimien alusvuorokausien leikkaaminen varusmiesten maastovuorokausien huomattava vähentäminen nykytasosta sekä reserviläisten kertausharjoitusten täysin riittämätön määrä aiheuttavat sodanajan joukkojen suorituskyvyn laskun pitkälle tulevaisuuteen

säästöjen perumisen lisäksi ehdotamme varusmiehille maksettavan kotiuttamisrahan palauttamista

varusmiespalveluksen päättyessä monet nuoret ovat ilman vakituista toimeentuloa ja etenkin jo lapsuudenkodistaan pois muuttaneet ajautuvat kotiuttamisen jälkeen helposti sosiaalitukien varaan

tässä salissa joka nyt lähinnä kaikuu tyhjyyttään ollaan kohta valmiina hyväksymään tiedonanto sopimuksesta josta kukaan ei todellisuudessa tiedä mitä se pitää sisällään ja mihin se konkreettisesti suomen sitoo

tuskin meistä kukaan haluaa hypätä lentokoneesta kädet ja silmät sidottuna mutta juuri siihen suuntaan maatamme ollaan vakaasti työntämässä ja laskuvarjosta ei ole tietoakaan

arvoisa herra puhemies

suomea ja suurta osaa suomalaisia poliitikkoja vaivaava kiltin tytön syndrooma on johtanut siihen että purematta niellään kaikki mitä brysselistä yhdysvaltain keskuspankin tukemana syötetään

puolustusvoimat maamme puolustamisen selkäranka joutuu historiansa suurimpiin mullistuksiin ja historialla on pirullinen taipumus toistaa itseään

tänään etupainotteiset säästövaatimukset ja rakenneuudistus sekä yleismaailmallinen taloudellinen tila ovat vaativia haasteita mille tahansa organisaatiolle

jos jonkun lainaa lähtee takaamaan tulee pitää kirkkaana mielessä että huonoimmillaan itse joutuu sen lainan joskus maksamaan ja näin uhkaa myös suomelle käydä

ja jos oikein huonosti käy me jaamme kreikan ja portugalin kohtalon ja silti meille määrätyt aiemmat velvoitteet tulisivat säilymään

herra puhemies

arvoisa puhemies

toimintamenojen karsiminen tarkoittaa käytännössä varusmiespalvelusajan lyhentämistä kahdella viikolla maastoharjoitusvuorokausien vähentymistä alusvuorokausien ja lentotuntien karsimista sekä kertausharjoitusten vähentämistä

varusmiespalveluksen lyheneminen kahdella viikolla saattaa pahimmillaan vaikuttaa joukko osastokohtaisen taistelukoulutuksen poisjäämiseen mutta toisaalta sillä on positiivisia vaikutuksia henkilökunnan jaksamiseen suomalla kouluttajille pienen hengähdystauon saapumiserien välissä

jos maastamme katoaa työpaikkoja ennen kristusta ikan tai portugalin piikkiin voi kovinkaan paljoa laittaa mutta ne suuret summat joita uhrataan konkurssikypsien maiden tukemiseen tulevat hidastamaan talouskasvua ja sitä myöten vaikuttamaan työllisyyteen kielteisesti

sitä vastaan ei voisi ryhtyä mihinkään oikeustoimiin mutta tällä mekanismilla olisi täydet valtuudet halutessaan korottaa yksipuolisesti takuuosuuksia tai puuttua minkä tahansa jäsenvaltion sisäisiin asioihin

suomen suomalaisten veronmaksajien puolesta kannatan edustaja soinin ehdotusta

hallinnonaloista puolustusvoimiin kohdistuu voimakkaimmat säästötoimet

arvoisa puhemies

näitten joukossa on ihan voi sanoa normaalisti työssäkäyviä ja palkkansa ansaitsevia ihmisiä jotka sitten venyttävät lakia niin pitkälle kuin se on mahdollista

tästä muuntorangaistuksen poistamisestahan oli sekin seuraus että kauppiaat eivät enää suostuneet tähän rangaistusvaatimusmenettelyyn vaan ne piti sitten vähän vahvemman kautta kierrättää esitutkinnassa ja käräjien kautta ja sekös sitten taas kuormittaa ihan suotta esitutkintaa ja oikeuslaitoksia

niin kuin tässä on tuotu esille ihan vahingossa ei niitä sakkoja muuntamaan joudu vankilassa istuen vaan jopa vielä vankilan porteillakin ne sakkonsa voi maksaa ja asia on sitä myöten hoidettu

ei tässä tarvitse sitä pelätä että ihmisoi keuksia poljettaisiin taikka muuta mitä aina silloin tällöin mutta sekin asia

keskustelu on päättynyt ja asia laiteta laki

runsaita puhemies tässä osaajia tai pääksi no eipä tämä kovin suurta herkkua ole ollut tässä vaalikauden aikana mutta tästä lakiesityksestä täytyy sanoa että tämä on ajatukseltaan erittäin kaunis

mutta mitenhän tämä mahtaa käytännössä sitten toimia kun aika iso osa kuitenkin vaikka äskeisessä asiakohdassa sanoin että eivät ne kaikki reppanoita ole näistä tekijöistä on varattomia tai vähävaraisia niin mistä nämä rikosuhrirahat silloin revitään

aina kun tämmöinen järjestelmä rakennetaan minä pelkään että se vain lisää sitä byrokratiaa ja homman kankeutta ja se tulee sitä kautta paljon kalliimmaksi kuin se hyöty joka on ajateltu tästä säädetystä asiasta saatavan

arvoisa puhemies

veteraaniasiasta täällä on puhuttu ohuesti sivuten mikä minun mielestäni on erittäin iso häpeä ja loukkaus veteraaneja kohtaan

he sentään pitivät huolta tämän maan itsenäisyydestä ja mahdollisesti sen ansiosta pidämme myös tämänpäiväisen debatin täällä suomen kielellä

eilen valtiovarainministeri jutta urpilainen sanoi puheissansa kansan odottavan edustajiltaan vastuullisuutta

mutta missä olivat ministerit urpilainen ja katainen

kenraali adolf ehrnroothin sanoin suomi on edelleen puolustamisen arvoinen maa ja sen paras puolustaja on suomalainen itse

maailma on nytkin varsin levottomassa tilassa ennen kaikkea talousahdingon takia mutta myös varsin nuoren ilmiön elikkä kansainvälisen terrorismin sen kaikkien ilmenemismuotojen takia

ne jotka ovat edes joskus siivonneet ja saaneet vaikka jonkun laatikon tyhjäksi todennäköisesti kaikennäköisestä romusta tietävät että tyhjällä tilalla on taipumus täyttyä

puolustusvoimauudistus on tarpeen mutta samaan aikaan ajoitetut määrärahaleikkaukset yhdessä nato yhteensopivuustavoitteiden aiheuttamien kustannusten kasvun kanssa muuttavat tämän uudistuksen alasajoksi

maamme puolustuksessa on aina hyödynnetty jalkaväen ja puolustettavan maaston hyväksikäyttöä jota on tuettu teknisin apuvälinein muun muassa jalkaväki ja panssarimiinoittein

mutta jäähän tälle alueelle muun muassa dragsvikin varuskunta joten ollos huoleton poikas valveil on